juha mieto täällä hyvin kuvaavasti kuvasi miten tärkeää on ennaltaehkäisy että tässä on konkreettinen esimerkki siitä että tämä lailla kieltäminen ei riitä vaan meidän täytyy pystyä ennalta ehkäisemään perheissä antamaan perheissä lapsille sosiaalinen ja muu turvallisuus ja mahdollisuus kasvaa turvallisesti oppia oikea elämäntapa ja valita oikea elämäntie

uskon että tämä asia saa kyllä loppujen lopuksi onnellisen lopun vaikka tässä varmaan vaikeita aikoja monissa monissa yötä

tämä koskee törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia joissa poliisi on ottanut kentällä kortin pois

käytännössä se ottaa sen tuomioistuimen ratkaisuvallan omaan harkintaansa ja näin ei yleensä menetellä

lain mukaan hovioikeus voi päättää kokonaisarvion perusteella että henkilö on erityisen väkivaltainen ja hänen täytyy istua kaikki nämä vuodet

tämä aiheuttaa vielä sen että jos on tämmöinen törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen henkilö joka on epäilty tämmöisestä asiasta juttu on menossa käräjille niin he sanovat että kyllähän sinä nyt voisit sen kortin kuitenkin saada jos se tulisikin tämmöinen ehdollinen ajokielto jota ei yleensä kuitenkaan sieltä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tule

itsekin siinä sitten jouduin aika perustellusti perustelemaan että tämä asia on avattava uudelleen ja meidän on kuultava asiantuntijaa ja kun me kuulimme sitten uudelleen asiantuntijaa sain siitä vähän valiokunnan puheenjohtajalta ensin nuhteitakin mutta sitten hän kyllä kiitti kun havaitsimme tämmöisen virheen jonka olisimme siihen lakiin tehneet

eli minusta tämän kohdan alkuosa voitaisiin poistaa kokonaan sieltä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

minusta kokonaisuutena tämä lakiesitys on oikein hyvä ja olen aika vakuuttunut että ministeri vehviläisen ollessa liikenneministerinä tästä saadaan hyvä laki

tässä mielessä se koskettaa jokaista suomalaista koska rehelliset yrittäjät haluavat ja heidän täytyy maksaa kaikki yhteiskunnan velvoitteet ja kilpailla näillä ehdoilla markkinoilla ja sitten nämä talousrikolliset hääräävät pelaten omia pelejään

oikeusministeriö kyllä tietysti sen tiesi millä tavalla sen lain käsittelyssä käy mutta meille se ei suoraan kuitenkaan asiantuntijakuulemisessa valjennut

ei ole varmasti perusteeton tämä lainmuutos tästä riskiarviosta

perustavat firmoja jättävät maksut maksamatta antavat kaupparekisteriin ja muualle vääriä tietoja ja kun homma on jonkun aikaa pyörinyt firma menee nurin tai joutuu viranomaisten hampaisiin ja kun viranomaiset ovat päässeet asioista perille niin herroilla on jo toinen tai kolmas firma menossa

kalle jokinen totesi sitä että vankilasta asiantuntijahenkilöt antavat riskiarvion ja nykypäivänä tämä järjestelmä on aika kehittynyt pystytään arvioimaan tarkemmin kuin ennen millä tavalla henkilö voisi olla väkivaltainen tai onko hänessä tämmöisiä väkivaltaisia piirteitä

voin yhtyä näihin näkemyksiin joita täällä on esitetty tästä tarkastusvaliokunnan työstä että on hienoa että on tähän paneuduttu

ja kun hovioikeus edelleen nykyisten säännösten perusteella yksin harkitsee vapautetaanko vaiko ei niin tämä arvio joka sinne saadaan mahdollisesta väkivaltaisesta käyttäytymisestä on erittäin tervetullut

riski syyllistyä vakavaan väkivaltarikokseen

valiokunta keskustelussa päätyi siihen että näin korkeaa kynnystä ei tule asettaa ja toisaalta onko se edes mahdollistakaan että lausunnon antamisessa väkivaltaisuudesta voitaisiin määritellä että tämä henkilö kyllä voi syyllistyä väkivaltarikokseen mutta hän ei syyllisty vakavaan väkivaltarikokseen ja toisaalta sitten toisinpäin että tämä henkilö syyllistyy todennäköisesti vakavaan väkivaltarikokseen

pulliainen puhua myöskin kansalaisten turvallisuudesta ja muusta rikollisuudesta eikä lieventää seuraamuksia niin kuin teidän ministerinne täällä aina esittää

voitaisiin ihan hyvin käydä keskustelua siitä millä tavalla suomessa ylipäätään kansalaisten turvallisuuteen ja rikollisuuteen voidaan puuttua ja paneutua

arvoisa puhemies

tämä hallituksen ja työmarkkinaosapuolten sopimus on selkeää vastuun kantamista hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi myös tuleville sukupolville ja näyttää siltä että johtopäätös jonka opposition mielipiteistä on tänä päivänä voinut tehdä on se että he eivät asiaa näin näe

sitten palataan tähän mietintöön

jonkun verranhan siinä vääntöä oli mutta tässä mielessä pidän tätä valiokunnan lopullista ratkaisua ainoana oikeana koska silloin lausunnon antaminen on matalammalla kynnyksellä ja hovi oikeuden arviointipykälät pysyvät aivan entisellään eli hovioikeus harkitsee ja sinne tulee laajemmin näitä arvioita mahdollisesta väkivaltaisuudesta

ei mitään tämä on päinvastoin hyvää mutta minä penäsin sitä ed

ahde että voisi yhtä tarmokkaasti puuttua kansalaisten turvallisuuteen ja niihin rikollisiin jotka lyövät puukolla tavallista kansalaista tai ammutaan mitä iltapäivälehdet ovat täynnä

suomen talous on hyvin paljon riippuvainen maailmantalouden liikkeistä ja kuten tiedämme tänä vuonna maailmantalous on syöksynyt syvälle lamaan ja suomen bruttokansantuote on pudonnut vähintään samassa suhteessa

se mikä tässä on tärkeää on se työyhteisössä tapahtuva työ ylipäätään sen tuottavan työn toteuttamiseksi

ja jos tällä tarmolla puututtaisiin niin minäkin alkaisin uskoa että täällä olevilla puolueilla olisi jonkunlainen kriminaalipolitiikka ja oikeuspolitiikka johon he yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi pyrkivät

tästä huolimatta kannan suurta huolta siitä että suomessa väkivaltarikoksiin syyllistyneitä on entistä enemmän ja nopeammin alettu laskea kansan pariin vähän niin kuin luottaen että eiköhän hän nyt siellä selviä ja toivoisin että tämän kansan

meidän suomalaisten vaihtoehtona on hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja siinä tulojen kohdentaminen oikein tai etuisuuksien voimakas leikkaaminen ja verojen korottaminen

tuntuu että vasemmisto ei ainakaan halua sitä ymmärtää vaikka nimenomaan siellä työpaikalla työntekijän tarpeiden mahdollisuuksien ja ammattitaidon hyväksikäyttäminen ja mukaan ottaminen ja työyhteisön olosuhteiden ymmärtäminen on keskeinen osa tuottavaa työtä ja vain tuottavalla työllä voidaan kantaa vastuuta tulevista sukupolvista jotka maksavat tämän laskun ja pitävät eläkkeitä yllä

mutta palataan tähän mietintöön

hallitushan on lisännyt resursseja budjettien yhteydessä tai eduskunta on lisännyt hallituksen esityksestä tähän talousrikollisuuden torjuntaan ja tehnyt monia toimia

vanhasen kakkoshallitus on valinnut elvyttävät toimet sillä tavalla että tavallisten kansalaisten ei tulisi kärsiä tästä kohtuuttomasti

toivoisin että tästä kansan mielipiteestä täällä eduskunnassa ainakin jonkun verran on kansanedustajia jotka kantavat tästä huolta ja tuovat aiheensa esille otettaisiin vaarin oikeusministeriössä ja vankeinhoito organisaatiossa ja tietysti ensi sijassa ministerin toimissa

syyttäjälle poliisille oikeuslaitoksille on tämänkin vuoden budjetissa rahaa

jokainen varmasti joutuu katsomaan omaa talouttaan mutta edellisen laman leikkaukset johtivat suurtyöttömyyteen ja hyvin toimivien yritysten konkurssiin

näistä puheista saa helposti sellaisen kuvan että viranomaisyhteistyö ei toimi resursseja ei ole ollenkaan riittävästi mutta olen juuri ollut yhteydessä talousrikostutkintaa suuressa kaupungissa johtavaan tutkinnan johtajaan ja hän totesi että heidän alueellaan nämä talousrikostutkintaresurssit ovat kyllä nyt aika hyvin kohdallaan

toivon että tämä edesauttaa harkintaa ja oikeita päätöksiä tämmöisen elinkautisvangin vapauttamisen suhteen

näyttelyssä on sitten se että toisaalta viranomaisyhteistyö toimii

tosin valtion ja julkisen sektorin talouden ylläpito edellyttää järkyttävän suurta lisävelanottoa josta olen erityisen huolestunut

toisaalta jos on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen ja tekee tapon ei siitä enää sitten seuraa mitään eikä myöskään toista elinkautista että se elinkautinen on vähän tämmöinen tuomio

siellä ei ole tämmöisiä katkoksia ainakaan paikallistasolla

samoin esimerkiksi poliisissa on tämmöinen verkostoitunut toimintatapa jossa ensinnäkin tutkinnan johtajat tapaavat säännöllisesti tutkintaryhmät voivat käyttää toisen poliisilaitoksen erityisasiantuntemusta sitten on tämmöinen sähköinen tiedonkulku millä voidaan juttujen etenemistä edistää

siksi valtion lisävelan tai valtion lisäsatsauksien vaatiminen on osin vastuutonta koska me olemme kaikki samassa veneessä myös kuntapäättäjät ja kuntapäättäjillä on oma verotusoi keus ja vastuu palvelujen tuottamisesta

tässä mielessä en näe järkeväksi että sellaisia riskihenkilöitä pitää laskea takaisin tuonne kansan pariin

kyllä meidän pitää varmistua siitä että hän ei ole väkivaltainen ja jos hän on väkivaltainen hänen täytyy saada psykiatrista hoitoa suljettujen ovien takana ei kaljakuppilassa tai haastamassa riitaa jossakin ravintolan jonossa tavallisten ihmisten kanssa

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että näitä tutkijoita olisi riittävästi eikä myöskään sitä etteikö viranomaisyhteistyötä tulisi parantaa

södermanin näkemys sellaisten asioiden esille nostamisesta että meidän tulee olla varovaisia siinä millä tavalla kansalaisia eri rekistereissä on ja toisaalta että me arvioimme millä tavalla joissakin ääritilanteissa voisi olla mahdollista käyttää väärin tässä mielessä ed

päinvastoin tulisi enemmän tätä verotarkastuspuolta ja tämmöistä viranomaisyhteistyötä resursoida ennalta ehkäisevän ja paljastavan toiminnan osalta mutta ei kyllä aivan toivotontakaan se viranomaisten työ siellä tälläkään hetkellä ole

södermanin näkemys on ihan ymmärrettävä

sen sijaan jos tämä ajattelu ulotetaan liian pitkälle ja alamme epäillä lähes kaikkea säädettyä lainsäädäntöä jossa on tämmöisiä kuvailtuja riskejä ja sen lisäksi vielä viranomaisia ja viranomaisten valvontaa ja meidän oikeusjärjestelmäämme millä tavalla me pystymme sen valvonnan suorittamaan niin silloin kannattaa tietysti mennä näihin suomessa todettuihin tapauksiin ja niitä ei kyllä kauhean viljalti ole joissa nimenomaan tämmöisiä rekistereistä tapahtuvia vuotoja joidenkin henkilöiden toimesta olisi tapahtunut koska teknisesti se ei ole mahdollista niin kuin on täällä kuultu

näiden kaupparekisteritietojen osalta on ilmennyt semmoista että tämmöiset henkilöt jotka tekevät talousrikoksia ilmoittavat jonkun henkilön tänne toimijaksi ja sitten kun käsitellään tiliä ja muita niin havaitaan että tämä henkilö jonka siellä pitäisi olla vastuussa onkin luovuttanut kaikki pelimerkit näille varsinaisille rikollisille jotka sitten pyörittävät sitä koko firmaa

arvoisa puhemies

niin kuin ministeri tuossa totesi tämä vapaaehtoispalokuntalaisten hälytystehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen työnantajille ja työajan antaminen eivät ole mitään yksinkertaisia asioita

nyt ravintoloiden ja elintarvikkeiden arvonlisäverotus tasaantuu samalle tasolle

sitten nämä ulkomaalaisten firmojen tänne palkkaamat henkilöt

toisaalta vaikka haluan ymmärtää sopimuspalokuntien liiton tavoitteita ja näkemyksiä haluan kuitenkin todeta että vaatimus siitä että pelastuslaki tulisi niiden takia laittaa uuteen valmisteluun ei ole kyllä ihan loppuun saakka harkittu

siinä on ihan selvästi semmoinen valvonnallinen aukko mahdollisuus tehdä talousrikoksia

ensinnäkin sellaisen menettelyn kohdalla jossa ulkomaalainen voi toimia täällä jonkun aikaa ennen kuin tarvitsee ilmoittautua verolle pantavaksi kenttäasiantuntijat näkevät että nämä ulkomaalaiset työntekijät eivät itsekään tiedä millä lailla ja milloin heidän pitäisi ilmoittautua

veteraanit saavat niin kuin täällä äsken mainittiin myöskin oman osansa kuntoutuksen toteuttamiseksi ja liikenteeseen laitetaan aika merkittävät määrät

tämän rekisterin ja rekisteröinnin tarpeellisuushan lähtee siitä että kansainvälisesti on todettu että on ihmisryhmiä jotka tekevät itselleen monta passia kiertävät nimettömänä tai on mitä vaan nimiä

tämän pelastuslain voimaan saattaminen ja käsittely ovat kyllä tärkeitä ja kun tämä esitys on niin kuin nyt näyttää hyvin tehty niin ei tätä kyllä voi ajatella pelkästään tämmöisen asian selvittämisen vuoksi mihinkään uuteen valmisteluun laittaa

lounais suomen osalta täytyy valitettavasti todeta että muu suomi on kyllä hyötynyt valtavan paljon näistä liikenneinvestoinneista suhteessa lounais suomeen

tämähän on erityisesti kansainvälisen rikollisuuden ja törkeän rikollisuuden terrorismin harjoittajien aivan bravuurijuttu

tässä pitäisi olla ikään kuin konkurssiasiamies näiden asianomistajien puolella joka valvoisi sitä että heidänkin oikeutensa tulisi hoidettua

toisaalta ulasoorin eritasoliittymä porissa olisi voitu tähän ottaa ja tietysti huolettaa rauman meriväylän syventämisen rahojen puute

töllin maininnan siitä että sitä vartenhan tätä vertailun vuoksi juuri tarvitaan jotta henkilöllä ei ole useita passeja

kun näihin rikollisiin yrityksiin liittyy kiskontaa ja työsyrjintää ja monta muuta niin tästäkin syystä olisi erityisen tärkeää että tätä valvontapuolta pystyttäisiin tehostamaan

ja kun tämä sormenjälkien tallentaminen on tässä käsittelyssä niin tässähän ei esitetä näiden käyttöä rikostutkintaan

arvoisa puhemies

zyskowiczin ihan järkevästi esille nostama tulevaisuuden mahdollisuus mutta nyt me emme ole tekemässä semmoista lainsäädäntöä

otan turvallisuusasian ihan viimeksi esille ja totean että erittäin tärkeää on että poliisit saavat nyt rahaa sillä tavalla että ei tarvitse panna poliiseja työttömiksi

poliisissa olen itse esittänyt tässä vajaan neljä vuotta että koko turvallisuushallinnolta erityisesti koko poliisilta pitäisi poistaa tämä tuottavuusohjelma koska vaikka talousrikoksiin on resursoitu erikseen näitä lisäresursseja niin kaikki ovat kuitenkin siitä samasta virkamieskunnasta pois mitä tuottavuusohjelma syö

sitten täällä on ollut esillä keskeinen sanotaan nyt ymmärrettävistä syistä harha

mutta kun meilläkin siellä porissa tapahtui vakava liikenneonnettomuus jossa nuori kuljettaja ajoi humalassa puuhun ja kolme nuorta kuoli niin haluan todeta että viimeisen vuosikymmenen aikana kun poliisin resurssit ovat vähentyneet nythän muutaman vuoden aikana niitä on parannettu seurauksena on ollut se että poliisi on joutunut vetäytymään liikennevalistuksesta kouluissa ja asenteissa on pahasti vikaa ja mikäli viranomaisten ja poliisin ammattitaitoa ei niissä käytetä niin me voimme tottua tulevaisuudessakin tähän synkkään suuntaan

eihän tutkinta tapahdu niin että jos sormenjäljet löytyvät niin poliisi vie putkaan ja alkaa kuulustella rikoksesta epäiltynä se on väärä käsitys vaan hyvin monella paikalla missä tutkintaa joudutaan tekemään on useiden henkilöiden sormenjälkiä

enkä tiedä mitä tuottavuutta siitä tulee jos kansalaisten turvallisuus vaarantuu ja rikoksia tehdään entistä enemmän ja sitten vähenevillä joukoilla tutkitaan niitä rikollisten tekemiä juttuja

poliisi ottaa vertailujäljet semmoisilta henkilöiltä jotka se sulkee kokonaan pois tästä epäiltyjen joukosta eli johtopäätös että jokainen sormenjälki joka rikospaikalla on johtaa syylliseksi epäiltynä kuulusteluun on väärä eikä perustu asiantuntemukseen

arvoisa puhemies

nostan tässä vielä yhden asian esille

tämä ravintola alan tällainen musta laatikko tai paikkaa ei tee minulle sellaisen järjestelmän saaminen ettei voida kiertää näitä veroja on erittäin tärkeä asia ja tuolla muualla euroopassahan on sellainen villitys että on tullut yrittäjiä jotka kilpailevat maassa jo olevien yrittäjien kanssa ja toisaalta sitten nämä rahat menevät virallisen kassan ohi

nyt pitäisi nähdä myös maatalousyrittäjien haasteet ja ongelmat kun täällä on joskus irvailtu miten maataloudessa saa eu tukia

tämä lähtee ihan tämmöisistä oikeusperiaatteista että näin tulee tehdä ja se on ihan normaali menettely jokaisen tutkinnan osalta

sitten täällä on todettu että viranomaiset vuotavat on käytetty ajankohtaisiakin esimerkkejä

pitkän kokemuksen omaavana rikosten tutkinnanjohtajana voin sanoa että tutkiva journalismi ei tarvitse poliisilta tulevan tiedon vuotoa

he soittavat vuorotellen näille paikalla olijoille keitä siellä oli minkä näköisiä nämä tyypit olivat

se ei ole uhka rehellisille yrittäjille vaan nimenomaan tälle kehitykselle joka tulee tuolta muualta maailmalta tänne suomeenkin

sitten he ottavat omalta taholtaan tietoa ja hyvin usein on niin että media tietää kaikki tekijät vaikka poliisi ei ole antanut yhtään lausuntoa yhtään mistään

tietysti rangaistukset ovat yksi keskeinen asia joka vaikuttaa ainakin yksilön osalta erityisestävästi mutta kyllä törkeistä talousrikoksista jos ne pystytään kunnolla selvittämään tänä päivänä ankariakin rangaistuksia tulee

tämä täällä esillä ollut tapaushan lähtee siitä että kun se on ollut aikaisemmin näiden dopingjuttujen kanssa oikeudessa niin mediahan on käyttänyt nimiä ja sen tiedän että poliisi ei ole yhtään nimeä sanonut julkisuuteen

ongelma on vain siinä että nämä jutut ovat yleensä niin valtavan laajoja ja vaativat hirveän paljon työtä ja ennen kuin se juttu saadaan käräjille niin näillä tekijöillä voi olla jo vaikka kuinka monta uutta juttua

sitten tietysti on mahdollista ja on tapauksia joissa on poliisimies laittomasti jollekin kertonut jotakin mutta näissäkin tapauksissa mikäli se on pystytty selvittämään poliisi tai viranomainen virkamies joutuu siitä itse rikosoikeudelliseen vastuuseen

meillähän on nyt esitutkintapakkokeinolaki täällä eduskunnassa käsittelyssä ja siihenhän tulee tämä erityinen kotietsintä joka varmuudella lisää nimenomaan myöskin talousrikostutkinnan ongelmia tai mahdollisuuksia tehdä kotietsintää koska siihen täytyy hakea oikeudelta kotietsintälupaa ja toisaalta sitten on etsintävaltuutetut ja muut

näiden muiden muutosten osalta voin todeta että nämä muutokset joita tähänkin budjettiin ensi vuodelle sisältyy nimenomaan heikompiosaisten osalta eivät ole leikkauksia

sen takia vaikka poliisia saa ja vapaassa yhteiskunnassa viranomaisia tulee arvostella sellaisten asioiden sotkeminen että kaikki lehdissä oleva olisi poliisin kertomaa se ei vaan ole totta

ne ovat suoraan tuen siirtämistä näille vähäosaisille vai mitä on alvin vähennys ruokaan

ja talousrikoksissa nimenomaan joudutaan tekemään takavarikkoja myös semmoisilla tahoilla joissa näitä salaisiakin tietoja on

toinen asia on sitten se että tämän lain varsinainen tarkoitus niin kuin tuossa todettiin on passien oikeellisuuden varmistaminen ja henkilön liittyminen tähän käyttämäänsä passiin ja tämä rekisteröinti on järkevää kun se tehdään joka tapauksessa

se tulee kaikille vähäosaisille ja vähävaraisille ja myöskin pe rustulon vähennys

ne ovat erittäin merkittäviä toimia

toinen lainsäädäntöön liittyvä asia jonka haluan tässä todeta on se että olisi hyvä että esitutkintalaissa poliisille annettaisiin mahdollisuus priorisoida niitä vähäisiä rikoksia joita näissä suurissa talousrikosjutuissa aina on jotta voidaan keskittää voimavarat olennaiseen ja saada tekijät vastuuseen

asellille totean että murhan tuomioasiassa ei ole kysymys rangaistuksen ankaroittamisesta koska heillä on elinkautinen tuomio

vastaavasti niin perustuslakivaliokunta kuin hallintovaliokuntakin lähtee siitä että tämä laki ei ole semmoinen jota käytetään muuhun tarkoitukseen

arvoisa puhemies

mutta niin kuin olen aikaisemmin täällä todennut pidän hyvin mahdollisena että tulevaisuudessa suomeenkin säädetään laki jossa rekisteröityjen sormenjälkien rekisteriä voitaisiin käyttää törkeidenkin rikosten tutkintaan

ja sen verran sanon että yhteiskunnalle se määrä joka kärsii vankilassa rangaistusta murhaan tai tappoon syyllistymisestä ei ole eikä voi olla kustannuskysymys

erityisesti ne kohdentuvat liikennehankkeisiin rakentamiseen yritysrahoitukseen viennin vahvistamiseen osaamiseen koulutukseen kaikkeen tällaiseen

arvoisa puhemies

tässä passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset muutokset joita sormenjäl kien käyttöönotto passeissa nykypäivänä edellyttää

vielä sanon uhrin asemaan liittyen sen että muutama viikko sitten minuunkin oltiin yhteydessä ja kannettiin huolta siitä että kun tekijä oli tehnyt nuoremman naishenkilön tapon yrityksen ja joutui sitten vankilaan niin tämä vankeinhoito organisaatio sijoitti hänet samalle paikkakunnalle avolaitokseen

valtiovarainvaliokunta pitää hallituksen linjauksia hyvinä ja perusteltuina

siinä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ulkomaalaislakia ja ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia

näillä lakimuutoksilla on tarkoitus muun muassa säätää passin teknisestä osasta sormenjälkien ottamisesta ja niiden lukemisesta sekä sormenjälkien rekisteröinnistä sormenjälkitiedon käyttämisestä luovuttamisesta ja suojaamisesta

arvoisa puhemies

kyllä jonkinlainen tolkku pitäisi olla siinä kuinka paljon uhri ajattelee sitä että tämä tekijä saattaa löytää hänet ja löytääpä tietenkin jos haluaa

tämähän on toisen biometrisen tunnisteen käyttöönotto näissä kansallisissa passeissa ja muissa matkustusasiakirjoissa

lipposen hallituksessahan leikattiin ja otettiin perusturvasta pois ei turvattu yritysten taloutta ja mahdollista lainansaantia ja siitä tuli valtava konkurssiaalto elinikäiset velat monille ja massatyöttömyys josta suomi ei ole vieläkään selvinnyt

kyllä meillä vähän liian korostetusti on tämä vapauteen laskeminen ja sitten ajatellaan että se tulee edulliseksi mutta minusta se ei välttämättä tule

ahde ihan hyvin perusteli mietintöä ja tarkastusvaliokunnan perusteellista työtä ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä

jos henkilö jatkaa väkivaltaista käyttäytymistä se käynnistää valtavan koneiston virkamiehiä syyttäjät ja oikeuslaitoksen tutkimaan ja se ruletti jatkuu koko ajan

biometristen tunnisteiden käyttöönottoa passeissa edellyttää euroopan unionin neuvoston asetus jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöistä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista koska näihin passeihin ja matkustusasiakirjoihin liittyy nimenomaan väärentämisiä ja väärien henkilötietojen käyttämistä ja se on euroopassa ja maailmalla keskeinen ongelma henkilöiden tunnistamisessa

kyllä nämä tulosiirrot suoraan velasta suoraan tuottaa hyvinvointina merkit

voin yhtyä näihin ihan lämpimin mielin

puheenvuoroni koski nimenomaan sitä että suomi on euroopan väkivaltaisin maa ja tätä salia ei kyllä huoleta se yhtään pätkän vertaa

kyllä meidän pitää pystyä pitämään väkivaltarikolliset ensinnäkin tuomionsa ajan vankiloissa ja toisaalta heidän pitää saada apua niin että he selviävät tästä kierteestä